toinen asia joka täällä on ollut useammassa edustajan puheessa esillä liittyy palkkatukijärjestelmän pulmiin ja päivällä siitä jo tuli muutama sana sanottua

meillä työsopimuslaki lähtee siitä että kun ihminen irtisanotaan tai lomautetaan niin niillä jotka irtisanotaan tai lomautetaan on takaisinottovelvollisuus ennen kuin uutta työvoimaa otetaan

nyt kolmannen sektorin toimijoiden kannalta jotka liittyvät pitkäaikaistyöttömyyteen tai vammaisten työllistyvyyteen on ollut se pulma että ne eivät pysty järjestämään kokoaikatyötä

nyt meillä on tarkoitus muuttaa työsopimuslakia tuoda semmoinen esitys joka mahdollistaa kapseloituna näihin ryhmiin tarkoitettuna sen että sitä vastaanottovelvollisuutta ei tässä suhteessa ole ja voidaan sitä osa aikatyötä myös käyttää ja käyttää siihen sitä palkkatukea

se koskee vammaisia se koskee erittäin pitkäaikaistyöttömiä jotka tämän palkkatuen varalla on työllistetty ja tämä koskee sitten ennen kaikkea näitä kolmannen sektorin toimijoita tai säätiöitä jotka tekevät tällä sektorilla erittäin hyvää työtä

meidän pitäisi jotenkin tässä työnjakoasiassa päästä siihen että useammalla olisi enempi semmoista työtä jolla tulee ylimalkaan toimeen ja lähteä siitä ja tehdä semmoisia työaikajoustoratkaisuja jotka tukevat myös ihmisten ja perheiden tarpeita ei vain tuotannollisia tarpeita löytää siis uusia lähestymistapoja

tässä mielessä minä en oikein jaksa uskoa sinänsä meillä on vähän niin kuin työaikajakomielessä aika jakaantuneet työmarkkinat ja se ehkä ei ole se työllisyyden pääasiallinen tukimuoto

ehkä tässä joitakin kysymyksiä

arvoisa puhemies

tässä on ollut aikaa nyt muutama tunti kuunnella tätä vilkasta keskustelua ja mielenkiinnolla panin merkille nykyisten hallituspuolueiden innostuksen arvostella pääministeri kataisen ja pääministeri stubbin hallitusten toimintoja

varmaan arvostelemisen sijaa on

varsinkin kataisen hallituksen aikana keskellä eurokriisiä sopeutustoimien toteuttamiseksi tehtiin varsin vaikeita päätöksiä mutta kuitenkin tavalla että semmoinen oikeudenmukaisuus niin verotuksessa kuin näissä säästöissäkin toteutui ja vielä tehtiin ratkaisuja jotka meidän kilpailukykyä paransivat

kaksi kattavaa työmarkkinaratkaisua yksi työurasopimus ja iso eläkeuudistus jotka meidän kilpailukyvyn kannalta olivat niitä tärkeimpiä asioita

tarkoitukseni oli myös sanoa että tässä keskustelussa esitettiin myös rakentavia puheenvuoroja loivempia käänteitä yhteistyöhakuisempia puheenvuoroja ja kärjistyksen välttämistä sen seikan suhteen että jospa tässä vielä olisi kuitenkin mahdollisuuksia työmarkkinoillakin päästä yhteisymmärrykseen pitkästä sopimuksesta

joulurauha tulee vähän hyvään aikaan ja vedetään henkeä ja toivon mukaan tässä päästään vielä neuvottelemaan

jälkeenpäin voisi sanoa että siihen sakn ja muiden palkansaajajärjestöjen tarjoukseen joka oli tosi tärkeä ja vastuullinen olisi pitänyt ehkä sinä sinisenä hetkenä tarttua heti koska nyt sitä tarjousta ei sellaisenaan ole olemassa

arvoisa puhemies

en haluaisi ajatella sitä sotkua ja sitä näköalaa mikä meillä syksyllä on jos hallitus köröttelee tämän pakkolakipakettinsa kanssa ja ollaan menossa hajautettuun työmarkkinakierrokseen syksyllä

sen takia olisi äärettömän tärkeätä että tässä vielä löytyisi yhteisymmärrys tämmöisen vakaamman pitkäkestoisen työmarkkinaratkaisun ja tämän sopimuspohjaisen paikallisen sopimisen kehittämisen lähtökohdista

elinkeinoministeri vapaavuori kuvasi meidän talouden ja taloudellisen ympäristön isoja haasteita joten en niitä lähde tässä enää kertaamaan

tuon vain yhden näkökohdan ja se liittyy siihen että me nyt takavuosina olemme eläneet kohtuullisen talouskasvun vuosia ja edessä on selvästikin lähihistoriassa hitaamman talouskasvun aikoja ja tämä tietysti haastaa meidät monella tapaa

kilpailukyky ei ole pelkästään hintakilpailusta kiinni vaan monet tutkijat ovat meitä vähän varoitelleet siitä että kun maailmantalouden imu euroopan talouden elpyminen jossain vaiheessa tulee niin olemmeko me näillä tuotteilla tavaroilla ja palveluilla iskukykyisiä niille markkinoille joissa markkinat vetävät

tämä on hyvä pitää mielessä että meillä voi liittyä tällaisia riskejä koska nämä meidän viennin pääalat ovat niin kuin tässä on kerrottu aika isossa murroksessa ja kaikille niille tuotteille joita me nyt viemme maailmalle ei ole entisenlaista kysyntää

ja meillä on erittäin suuri riski vähän hätähuudon riski että meillä iso määrä ihmisiä nyt syrjäytyy työmarkkinoilta ja yhteiskunnasta

se edellyttää sitä että me panostamme tässä ja nyt niihin määrärahoihin siihen rahoitukseen joka pitää näitä ihmisiä näiden toimenpiteitten piirissä

yhdyn siihen että suomessa ei ole enää taloudellinen kestävyysvaje pelkästään vaan meillä on sosiaalinen kestävyysvaje tosi suuri ongelma

haaste on siinä että meidän pitää nostaa työllisyysastetta tätä työlinjaa

heille pitäisi tehdä joku kunniakas onko se sitten eläketukipäätös tai mikä se onkaan jotta he pääsisivät inhimillisesti katsottuna toiseen paikkaan

ikääntyneisyys pitkäaikaistyöttömyys on aikamoinen jarru työttömyyden jälkeen päästä takaisin työmarkkinoille ja tähän tilanteeseenhan meidän pitää saada ilman muuta muutos

toivon että nämä rahat eivät lopu niin että tämäkin katkeaa ettei voidakaan tukea ikääntyneempiä ihmisiä niin että se palkkatuki olisi houkutteleva yritykselle ja pitkäkestoisempi

meidän toimemme valtiovallan puolelta liittyvät siihen että me panostamme aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpiteisiin

lopuksi haluaisin myös vielä palata tähän nuorisotakuuseen

sen rakentamistyössä eduskunnan puhemiehen kanssa olemme voineet olla neljä vuotta ja tuloksiakin olemme saaneet aikaan

eli kaiken kaikkiaan toivon että me tämmöistä yhteistyöhenkeä rakennamme tässä yhteiskunnassa koska tämä meidän työttömyys on tosi paha ja se on suuri syrjäytymisen riskiasia

se järjestelmä on erittäin hyvä ja nyt haluan sanoa kun täällä keskustan toimesta puhuttiin ryhmäpuheenvuorossa että tämä on niin kuin pannukakku

arvoisa puhemies

halusin vielä lopuksi todeta että meillä on ollut erittäin suuria haasteita suorittaa laadukasta palvelua työttömille ihmisille työvoimatoimistoissa

meille tuli vuoden alusta aika moni lainsäädäntö voimaan koskien työvoimapalveluja ja yrityspalveluja työvoiman palvelukeskuksien te toimistojen palvelurakenneuudistus tehtiin palvelulinjat uudistettiin ja työttömyys kasvoi

kiitoksia edustajille jotka ovat jaksaneet tämän aiheen ympärillä vielä tänään pitkän päivän päätteeksi kokoontua käsittelemään työllisyysasioita

tiistaina ministeri häkämies esitteli työ ja elinkeinoministeriön elinkeinopuolen asioita ja nyt keskityn näihin työllisyys ja oman vastuualueeni kysymyksiin

tässä on ollut pitkä työpäivä ja tärkeä energiapoliittinen keskustelu eduskunnassa ja ajattelin kuitenkin että on tärkeää tulla esittelemään tärkeä lainsäädäntöhanke jonka tarkoituksena on ennen kaikkea pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen ja palvelujen parantaminen näiden ihmisten osalta

aloitan oikeastaan siitä että tämä kansainvälisen talouden epävarmuus joka tässä on käsin kosketeltavissa vaikuttaa tietysti meille ja meidän talouteen ja vientiin perustuvana hyvinvointiyhteiskuntana meille ei ole yhdentekevää mitä euroopassa tapahtuu kasvun suhteen ja tällaisen kehityksen suhteen

hallitus esittää että eduskunta hyväksyisi sekä hallitusohjelman että hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaisen esityksen laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

ei tietenkään ole ihan pieni haaste se että suomi on kuitenkin elänyt hyvin voimakkaan kasvun vuosia taaksepäin ajateltuna

jos me tulevaisuudessa joudumme sopeutumaan hitaamman kasvun vuosiin kuin mihin olemme tottuneet niin totta kai sillä on jollain aikavälillä vaikutuksia myös työllisyyden kehitykseen

tässä on kysymys siitä että te toimistojen kuntien kansaneläkelaitoksen yhteinen työvoimapalvelukeskusten toimintamalli ulotetaan nyt koko maahan ja se lakisääteistetään

esitys on keskeinen osa nimenomaan pitkäaikaistyöttömyyden vähentämistä tai muiden heikossa työmarkkina asemassa olevien palvelujärjestelmän kehittämistä

eduskunta tulee saamaan piakkoin käsiteltäväkseen tähän kokonaisuuteen liittyvän toisenkin esityskokonaisuuden nimittäin palkkatukijärjestelmän uudistamisen ja työsopimuslain eräiden muutosten tekemisen

on äärettömän tärkeätä että näissä molemmissa onnistumme hyvin jotta tämä talouden perusta työllisyyskasvu ja meidän pärjääminen on kunnossa

hallitus on täällä esittänyt hötkyilemättömän ja linjakkaan budjettiesityksensä mutta myös samalla kertonut että hallitus on valmis ajassa reagoimaan jos ympäristössä tapahtuu muutoksia että pitää talouspoliittisesti reagoida

esityksen tavoitteena on tehostaa nykyisten pirstaleisten palvelujärjestelmien toimivuutta parantaa pitkäaikaistyöttömien yhdenvertaisuutta selkeyttää kuntien ja valtion työnjakoa kehittää kuntavaltio yhteistyötä ja lisätä kuntien mahdollisuuksia vaikuttaa pitkään työttömänä olleiden palvelujen järjestämiseen ja työllistämiseen

tämä esitys on valmisteltu erittäin laajalla yhteistyöpohjalla eri ministeriöiden kesken suomen kuntaliiton ja kansaneläkelaitoksen kanssa ja kuultu kuntia ja luonnollisesti myöskin järjestöjä

eli näitä omissa käsissä olevia perusasioita fiksua budjettipolitiikkaa ja toisaalta ennustettavaa työmarkkinapolitiikkaa me molempia tarvitsemme

arvoisa puhemies

nyt nämä jalustat jotenkin ovat kunnossa kohtaamaan nämä kansainvälisen talouden haasteet joiden edessä me ilman muuta olemme kun kaikki nämä meidän viennin kivijalat ovat monenlaisessa murroksessa niin kuin täällä on puhuttu

kysymys on siis siitä että te toimisto kunta ja kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat yhteispalveluja tarvitsevien työttömien palvelutarpeen suunnittelevat heidän tarvitsemansa palvelut työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla

haluan tämän sanoa sen takia että on isoja asioita ja on sitten vähän pienempiä asioita ja me voimme täällä ja pitääkin käydä debattia siitä onko budjetti viritetty painopisteet oikein pitääkö sinne ja tänne muutoksia tehdä

sitten ihan tähän tilanteeseen

yhteispalveluun ohjataan ne työttömät jotka tarvitsevat erityistä tukea ei välttämättä siis kaikki työttömät mutta ne jotka tarvitsevat joko te toimiston kansaneläkelaitoksen tai kunnan sosiaalipalvelujen tukea työllistyäkseen

tämän monialaisen yhteispalvelun alussa on tämmöinen kolmen kuukauden kartoitusjakso jonka aikana selvitetään tämän työttömän ammatillinen osaaminen työttömyyteen liittyvä sosiaalinen tilanne terveydentila työ ja toimintakyky

siis tehdään perusteellinen arvio mitkä ovat ne oikeat toimenpiteet joita tämä ihminen tarvitsee päästäkseen tulevaisuudessa sitten työpolun päähän

mutta senkin jälkeen haluan korostaa että se tavoite sinänsä on oikea ja sitä tavoitetta kohti meidän pitää tulevaisuudessakin pyrkiä

tämä tietysti edesauttaa tätä meidän isoa työllisyystavoitteen saavuttamista mutta tämä murros on erittäin iso jonka keskellä me olemme siis työvoiman ikäpolven murrosta silmällä pitäen

työllisyysrahat eivät ratkaise suomen työllisyyttä eikä valtio voi rakentaa työpaikkoja mutta se voi tukea ihmisiä tässä muutostilanteessa

se on tietysti tärkeä muutos

mutta toki siihen haasteeseen nähden joka meillä on ollut ja siihen verkkaiseen talouskasvuun ja talousympäristöön nähden tietysti nämä luvut voisivat paljon rumempiakin olla ja paljonhan ponnisteluja on tehty että tässä päästään kuitenkin joihinkin tuloksiin

toinen koskee nuorten työllistämistä ja syrjäytymisen estämistä ja toinen pitkittyvän työttömyyden taittamista joka on tosi haasteellinen asia niin kuin kaikki tiedämme

tämän lisäksi valtio tulee kohdentamaan työllisyysmäärärahoja siten että nykyistä useammalle kuntien rahoitusvastuun piirissä olevalle järjestetään työvoimakoulutusta tai muita toimenpiteitä

pitkittyvän työttömyyden hoitaminen on vaativaa mutta se on yhteiskunnallisesti minusta tärkeätä työtä ettemme me unohda sitä porukkaa

siellä on osatyökykyisten työntekijöiden mahdollisuuksiin palata takaisin työmarkkinoille toimenpiteitä palkkatuen kehittämistä työpankkitoimintaa jnp

näihin on varattu kuitenkin kohtuullinen määrä tällaisia voimavaroja jotta voidaan tällä puolen tehdä töitä ja voimme yksityiskohtiin palata sitten erikseen

arvoisa puhemies

ne ovat ne keskeiset meidän toimenpiteemme jotka olemme nyt panneet vireille

on totta että nämä tuoreimmat talouden kuvan ennusteet eivät ole kovin valoisia

suomen pankkihan teki edellisen arvion bktn kasvusta ja viennin heikosta vedosta ja sitä kautta sitten sen vaikutuksista meidän talouteen ja työllisyyteen

kaikilla niillä toimenpiteillä joilla me helpotamme pitkäaikaistyöttömyyttä ja saamme sen poikki ja kääntymään laskuun on erittäin suuria taloudellisia vaikutuksia julkiseen talouteen

ja jos teitä kiinnostaa tämän nyt syntyneen työmarkkinaratkaisun sisältö ja nämä valtiovallan toimenpiteet niin mielellään puhun niistäkin enemmän kuin mitä tässä päivällä eduskunnassa kerettiin keskustella

kotimaisen kysynnän varassa kovin paljon nyt ollaan mutta pitkän päällehän me emme sillä pärjää ellemme saa uutta vientiä ja viennin pohjaa laajennettua ja sitä kautta kasvua aikaiseksi

arvoisa puhemies

merkittävin talouspoliittinenkin toimi tässä on kuitenkin viime aikoina ollut tämä kiky sopimuksen aikaansaaminen joka pidemmällä aikavälillä myöskin vaikuttaa positiivisesti työllisyyskehitykseen ja antaa muutenkin vakautta ja ennustettavuutta ja on hyvä että tämä sopimusyhteiskunta on tämmöisen vastuunkannon ottanut ja tehnyt näitä ratkaisuja

ajattelen että nyt tässä ministeriurani aikana tämä on ollut se erityisen tärkeä asia jonka olen halunnut tänne tulla esittelemään koska meidän pitää koettaa pitää tässä yhteiskunnassa huolta niistä jotka ovat tippumassa työllisyydestä ja ovat myöskin vaarassa yhteiskunnassa syrjäytyä ja nyt me teemme sellaisen teon jolla yritetään auttaa näitä ihmisiä

mutta kun puhuttiin pitkäaikaistyöttömyyden hurjasta kasvusta niin tämähän liittyy siihen että hallitus on luvannut budjettiriiheen tehdä lisätoimenpiteitä työllisyyden hoitamista varten

sekin on tietysti pitkä aika mutta se on lyhyt verrattuna yleisen työttömyyden kestoon ja suomessa kuitenkin meillä on euroopan vähiten nuoria pitkäaikaistyöttömiä

me ajattelemme että vakavin ongelma on nyt tämä pitkittyvän työttömyyden kasvu ja sen takia niissä toimenpiteissä täytyy olla joitain keinoja jotka taittavat tämän pitkittyvän työttömyyden kasvun

eduskunta on nyt juuri käsitellyt ja kiitos siitä täällä päätöksentekijöille ja ennen kaikkea työ ja tasa arvovaliokunnan ja sen puheenjohtajan hyvälle valmistelulle ison lakipaketin joka pitää sisällään sen että nyt me teemme toimia nimenomaan yli vuoden työttömänä olleiden tai pitkittyvässä työttömyydessä olevien ihmisten auttamiseksi ja siinä kelan palvelut kunnalliset palvelut sosiaalipalvelut ja te palvelut ovat yhtä aikaa moniosaamis ja monipalveluverkoston kautta käytettävissä ensi vuoden alusta alkaen

me kävimme täällä hyvän keskustelun omistajapolitiikasta ja haluan muistuttaa siitä että me ajattelemme näin että valtioenemmistöisiä strategisia yhtiöitä ovat tähän asti olleet fortum neste ja finnair

lopuksi haluaisin vain korostaa sitä että tämän vuoden aikana on ollut erittäin suurta käyttöä tämän äkillisen rakennemuutoksen ja toisaalta muutosturvatoimintamallien käytölle varsinkin tilanteissa missä on tapahtunut isoja yhtäaikaisia irtisanomisia

on autettu paljon ihmisiä nimenomaan koulutuksen kautta investointien kautta uuden työn polun etsimiseen ja nämä järjestelmät ovat osoittautuneet erittäin tärkeiksi

ja toinen liittyy tietysti postin tulevaisuuteen niin että ensin pitäisi ratkaista se minkälaisen postin suomi ja kansalaiset tarvitsevat ja sitten pohtia tarvitaanko jotakin pörssilistautumista jos ylimalkaan tarvitaan ja mikä on se postin kehittämisen tulevaisuus

näinpäin tätäkin asiaa olisi pitänyt ja kannattaisi hoitaa joten siis halusin vain muistuttaa tästä omistajapolitiikan ja strategisten yhtiöiden tärkeydestä meidän huoltovarmuuden ja yhteiskunnallisen kehityksen näkökulmasta

tämä on tietysti monella tapaa ongelmallinen asia mutta jos me joudumme siihen tilanteeseen että kaivos loppuu niin tuhat työpaikkaa plus tuhat työpaikkaa välillisesti ei näillä pikkutempuilla niille ihmisille pystytä työtä järjestämään

mutta kuitenkin minä halusin puhua myöskin näitten työntekijöiden puolesta että tämä aika mikä tässä nyt on vielä järjestetty antaa tilaa myös näitten ihmisten etsiä sitä uutta polkua ja uutta työtä jos tilanne menee sitten siihen että tämä joudutaan ajamaan alas

rakennemuutos on kyllä pysyvää se ei pysähdy

se muuttaa muotoaan mutta se on kuitenkin pysyvää töiden ja ammattien suhteen varsinkin ja tähän meidän pitää varautua niin että ihmisillä on riittävästi osaamista ja valmiuksia siirtyä työstä ja tehtävistä toiseen

edustaja oinonen puhui tärkeästä asiasta että voisiko näiden kuljettajien jotka tämmöistä keikkatyötä tekevät ammattipätevyyttä jollain vahvistaa että he saisivat työn syrjästä kiinni

kyllä nyt tuntuisi luontevalle että meidän työvoimapoliittisessa koulutuksessa voitaisiin tunnistaa tällaisiakin tarpeita ja sen takia täytyy katsoa mitä sille asialle voitaisiin tehdä koska se on kuitenkin osaamista joka voisi johtaa ainakin tämmöiseen osittaiseen työhön ja tätä ajatusta täytyy vakavasti miettiä